arvoisa puhemies

samaan aikaan kun joudutaan tekemään näitä kipeitä valtiontalou den tasapainottamispäätöksiä me pyrimme siihen että pystyisimme sitten myös vahvistamaan näitä palveluita

esimerkiksi liikuntaseurat ovat lähteneet tähän erittäin innostuneesti mukaan martat ovat mukana opiskelijajärjestöt ovat mukana elikkä siellä on tehty erittäin paljon hyvää työtä jossa hyväntahtoiset suomalaiset ovat lähteneet rakentamaan siltoja vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välille

ja niitä on nyt opetus ja kulttuuriministeriössä ratkottu niin että koulutuksen järjestäjät pääsisivät nykyistä joustavammin eroon ylimääräisistä kiinteistöistä jotka aiheuttavat runsaasti kustannuksia ja tästä syntyviä säästöjä voidaan sitten kohdentaa enemmän opetuksen tarpeisiin

kiitän tästä rakentavasta lähestymistavasta ja myöskin toivon että kun me käymme täällä välikysymyskeskustelua hetken kuluttua niin voimme siellä jatkaa ennen kaikkea näillä sisältökysymyksillä koska ne ovat ne olennaiset eli millä tavalla uudistamme suomalaista koulutusta niin että se meidän järjestelmämme on vahvempi turvaa mahdollisuuksien tasa arvon myöskin tulevaisuudessa ja että pärjäämme kansainvälistyvässä maailmassa ja kiristyvässä kilpailussa

se on hieno asia

metsänomistajien asenteet ovat kun kokemuksia metsosta on selvitetty metson kokemuksieni selma muuttanu myönteisimmiksi muuttuneet myönteisemmiksi metsien monimuotoisuuden turvaamista kohtaan sitä kautta että se lähtökohta on ollut rakentava myöskin ympäristöhallinnon puolelta

me elämme suomessa erittäin vaikeita taloudellisia aikoja joissa viime kaudella käytiin paljon keskustelua siitä että nyt tarvitaan päätöksiä ja nyt pitää ryhtyä taloutta tasapainottamaan

me tarvitsemme toimia jotka uudistavat meidän koulutusjärjestelmää ottamaan vastaan paremmin näitä maahanmuuttajia erilaisiin yksilöllisiin polkuihin me tarvitsemme suoria väyliä työelämään ja me tulemme tarvitsemaan jatkossa myöskin vapaaehtoisten roolia siihen ja meidän kaikkien suomalaisten roolia siihen että kun turvapaikanhakijat saavat turvapaikan ne turvapaikanhakijat jotka saavat turvapaikan heidät voidaan tähän yhteiskuntaan kotouttaa ja he voivat kokea olonsa tervetulleeksi

epäkiitollinen tehtäväni on viedä tätä asiaa eteenpäin ja olen asettanut selvityshenkilön roope uusitalon valmistelemaan mallia

ja mielestäni on tärkeää että nimenomaan panostetaan siihen opetuksen laatuun ja pedagogiikkaan ja pyritään varmistamaan ne yksilölähtöiset polut ja jokaiselle opiskelijalle räätälöidyt polut

se mikä on tietysti totta on se että nämä lait antavat mahdollisuuden kunnille hakea näitä säästöjä omassa toiminnassaan ja tietysti kunnat itse ratkaisevat sen että jos on kuntia jotka katsovat että haluavat ylläpitää tätä parempaa palvelutasoa niin se on aivan mahdollista

tämä hallitus on siihen lähtenyt ja ne teot ja esitykset koskevat eri väestöryhmiä valitettavasti myöskin lapsiperheitä ja koulutusta

tämän kokonaisuuden hänen työnsä olisi tarkoitus valmistua tämän kuun loppuun mennessä ja sen jälkeen voimme sitten keskustella siitä suunnasta minkälaiseen ratkaisuun asiassa päädytään

usein aikuisten koulutuksessa on sellaista päällekkäisyyttä että edellytetään oppimaan samoja asioita joita on jo opittu esimerkiksi työelämässä tai aiemmilla koulutuspoluilla

se on kipeä paikka meille kaikille mutta pitää katsoa sitä isoa kuvaa ja sitä että jos me jatkamme elämistä niin kuin nyt niin tämä velkataakka siirtyy niille seuraaville sukupolville eli juuri niille lapsille ja nuorille joista me nyt puhumme

elikkä olisi järkevää tunnistaa paljon paremmin tämä aiemmin hankittu osaaminen ja opettaa sen sijaan niitä asioita joita opiskelija ei vielä hallitse